kävitte juuri sen keskustelun joka täytyy perustuslakivaliokunnassa keskustella mutta meillä on myöskin olemassa virkamiesvastuulla tehty taustavalmistelu joka lähtee siitä että tässä on mahdollisuus perustuslaillisesti edetä tällä hallituksen esityksen pohjalla

onhan sekin hallituksen arvovalinta että lasten turvallisesta varhaiskasvatuksesta leikataan ja sen sijaan on vain ihan pakko lisätä rahaa esimerkiksi autoverotuksen alentamiseen tai metsien perintöverotuksen huojentamiseen

olen jo oppinut sen että kun nyt julkisessa keskustelussa poliitikot priorisoivat erilaisia asioita niin tällä hetkellä meillä on yksi ykkösprioriteetti opetuksen puolella ja se on aivan varmasti tämä koulurauhapaketti ja siihen pitää olla varaa

edustaja kalmari minä vielä kerran sanon että me olemme tekemässä historiallisia päätöksiä ja myöskin opposition kannattaa aina arvioida sitä siitä näkökulmasta että haluammeko me viedä myöskin haja asutusalueille näitä nopeita yhteyksiä vai emme

siksi ehdotuksessa on nyt esillä se että hankkeiden toteuttajien tulisi laatia uusille hankkeille aina riskianalyysit

riskianalyysilla tarkoitetaan sitä että kartoitettaisiin hankkeeseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset riskit sekä suunniteltaisiin miten niitä voidaan paremmin hallita

kaikki hallituspuolueiden jäsenet toivottavasti tukevat sitä että me hallituksena olemme sitoutuneet siihen että nopeat yhteydet saadaan myöskin maaseudulle ja minä haluaisin toivoa että myöskin te olette tukemassa ja tässä veneessä mukana

maakuntaliiton kohdalla se voisi käytännössä tarkoittaa analyysia yhtenä vertailuperusteena laajakaistahankkeen toteuttajan valinnassa

minun on pakko sanoa että se maailma tulee auttamatta mutta me olemme sitoutuneet niihin hallituksen kirjauksiin jotka liittyvät hallitusohjelmaan että me pidämme duaalimallista kiinni ja siitä tässä tullaan pitämään kiinni

epätoivotun kehityksen pysäyttämiseksi ja peruskoulun uudistamiseksi toteutettiin kaikkien eduskuntaryhmien ja satojen asiantuntijaintressitahojen kanssa parlamentaarinen peruskoulun kokonaisuudistus

tässä hyväksytyssä tiekartassa linjataan vahvasti tutkimusnäyttöön ja yhteiseen poliittiseen tahtoon perustuen tarve muun muassa ryhmäkoko ja tasa arvorahoituksen jatkuvuudelle sekä peruskoulun kehittämisen erillisrahoitukselle

yllätys oli kyllä suuri kun eduskuntavaalien jälkeen sipilän hallitus päätti vastoin lupauksiaan luopua näistä panostuksista

jos nyt ollaan valmiita siihen niin minusta siihen kannattaa ehdottomasti tarttua koska myöskin lausunnot tästä asiasta kertovat että kenttäkin on sitä mieltä että hallinnollista taakkaa pitäisi vähentää

onko ministeri kiuru valmis aloittamaan siltä näyttää viisi minuuttia sen jälkeen ministeri arhinmäki viisi minuuttia sitten käynnistämä joka on kalamestari kiurun arvoisa puhemies

tällä hetkellä valtion tuella rakennetun laajakaistaverkon ja sen kapasiteetin on oltava myös muiden palveluntarjoajien käytettävissä kohtuuhinnalla ja myös syrjimättömin ehdoin kymmenen vuoden ajan

lisäksi tämä muutos tietysti keventäisi tältä osin tuen saajien velvoitteita koska tämä ajallinen rajaus komission vaatimuksesta ei koskisi kaapelikanavia ja mastoja

muun muassa hehkutettu digitaalisuuden kärkihanke paljastuikin loppujen lopuksi samansuuruiseksi kädenojennukseksi kolmelle vuodelle kuin ennen käytössä oli joka vuonna kehittämisrahaa digitaalisuuden edistämiseen

varmasti on hyvä yhtyä siihen arvioon joka varmaan on yleinen näkökulma ja koko keskustelu että kyllä meidän täytyy huomata että meidän lasten ja nuorten hyvinvointi ei ole sitä luokkaa kuin me aikuisina ihmisinä olettaisimme eli vakava huoli varmasti jokaisella meillä on siitä miten meidän lapset ja nuoret tällä hetkellä voivat

nyt edustaja lauslahti on lähtenyt pois mutta minusta tämä keskustelu joka tässä käytiin on siltä osin aika tärkeä että siinä keskusteltiin juuri siitä pidetäänkö suomalaisista vahvuuksista kiinni

ajattelin lyhyesti käydä omaa tonttiani läpi

neljänneksi ehdotamme että viestintävirasto voisi jatkossa ottaa tuen maksua koskevan hakemuksen käsittelyyn vaikka hakemus olisi viivästynyt jos siihen on perusteltu syy

arvoisa puhemies

aloitan ensinnäkin ympäristöministeriön osalta eli rakennetun ympäristön osalta joillakin asioilla joita haluan teidän kanssanne jakaa

sosialide mokraatit kannattavat rakenteellista uudistamista myös toisella asteella mutta toisin kuin hallitus me lähdemme siitä että toisen asteen uudistus on toteutettava hallinnosta ja toimitiloista ei opetuksesta säästämällä

lähdetään liikkeelle siitä että totean alkuun meidän keskeisimmät tavoitteet jotka ovat olleet pitkän aikavälin tavoitteita mutta jotka näyttäytyvät myöskin seuraavan vuoden budjetissa olennaisella tavalla

en usko että sitä ratkaistaan yksistään sillä onko päättötodistuksessa siis jonkinlainen arvio siitä millä tavalla ollaan käyttäydytty

myös muihin tehtäviin myönnettäviin valtionapuihin on kohdistunut säästötoimenpiteitä

koskien sitä kimmo sasin esittämää ideaa että voitaisiinko keskittää vain joihinkin tässä viitataan amerikkalaispohjaisen järjestelmän hyvien puolien läpikäymiseen ja kehotetaan suomeakin ottamaan siihen kantaa niin se ei vaan valitettavasti toimi niin ja minä haluan sanoa teille että amerikassahan on hyvin pieniä yliopistoja useat huippuyliopistot siellä ovat erittäin pieniä niin että pienuus ei ole aina ongelma mutta laatu on se joka tässä pätee ja siltä osin laadusta meidän pitää pitää jatkossakin kiinni

noh lista on ikävä sen tietenkin jokainen meistä tietää tänä vaikeana valtion budjetin tasapainottamisen aikana

mutta tietysti nämä yksittäiset kysymykset ratkeavat nyt kun me opetussuunnitelmia uudistamme sen valtioneuvoston tuntijaon pohjalta eli poliittisesti päätettiin mitä suomalaisessa peruskoulussa opetetaan

arvoisa puhemies

nämä ovat käytännönläheisiä ehdotuksia ja moni ajattelee että no tässäkö kaikki kun hallituksen esitystä tänne tuodaan mutta vaikka ne ovat teknisiäkin niin on tärkeää muistaa että näitä todella odotetaan kentällä ja nämä ovat tarpeen tuen saajille

ensinnäkin nyt on puhe käytännössä siitä mistä on valtakunnassa puute eli erityisesti pääkaupunkiseudulla ongelmaksi on koitunut asuntotonttitarjonta ja asuntorakentaminen joka kangertelee

tämä on turmiollista sillä työllisyysasteen nosto on mahdollista toteuttaa takaamalla kaikille vähintään toisen asteen tutkinto

mutta minä luulen että me kaipaamme isompaakin keskustelua siitä miten me lisäämme sitä yhteisöllisyyttä ja sitä että jokainen nuori kokee että he ovat osa tätä yhteisöä ja miten sellaista osattomuutta joka on alkanut pesiytymään nuoren ihmisen mieleen pystyttäisiin sillä kitkemään että jokaiselle tulisi paikka

siksi minä pidän erittäin hyvänä sitä että esityksen myötä entisestäänkin vähennetään tuen saajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa kun nämä pienet hankkeet jäävät ylituoton palautusvelvoitteen ulkopuolelle

siksi me joudumme panemaan valtavan paljon paukkuja kasvukeskuksiin ja erityisesti metropoliseudulle parantaaksemme sekä asuntotonttitarjontaa että asuntorakentamista ja tätä kautta me uskomme siihen että se parantaa seudullista taloudellista toimintakykyä lisää tietenkin seudun kilpailukykyä ja loppuviimeksi antaa potkua helsingin seudulle koko suomen veturina

aivan lopuksi on hyvä todeta että me elämme aikoja jolloin meillä on rahasta puutetta ja minun on pakko sanoa että me olemme joutuneet leikkaamaan kaikkea koulutuspolitiikkapuolella olevaa jakovaraa enkä halua tässä kaunistella totuutta

lukiokoulutuksen rahoitusperusteiden uudistamisella turvataan lukiokoulutuksen laatu ja saatavuus ikäluokkien pienentyessä

mutta tärkeää on myös se ettei vain näistä kilpailukykynäkökulmista vaan myöskin yksittäisten henkilöiden näkökulmasta pidämme kiinni siitä mikä hallitusohjelmassa lukee eli tarjoamme entistä enemmän kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuuksia

toisena tavoitteena on tietenkin lähteä myös siitä että kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne omalta osaltaan eheytyy niin energiatehokkuuden kuin myöskin ihmisille tarjottavan hyvinvoinnin ja arjen sujuvuuden suhteen ja tietenkin myös viime kädessä liikennetarve vähenee hyvällä suunnittelulla

haluan ensinnäkin kiittää alkuun siitä että oikeusministeriössä on puututtu siihen että on haluttu tarkistaa onko yksityishenkilön velkajärjestelystä annettu laki tänä päivänä ajan tasalla

perusopetuksen lisäksi myös lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat tulevat kuraattori ja psykologipalveluiden piiriin mikä on todella hieno juttu

kiitos siitä että otitte tällaisen analyyttisen otteen siihen että kyllä meillä tarvitaan tutkimusta sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa molempia tarvitaan

monia asioita voidaan tehdä ilmankin lainsäädäntöä monia sitten tarvitaan eteenpäin vietäväksi niin että siinä on lainsäädäntöpohjaa

minusta pääsääntöisesti on siis hyvä että lakia ehdotetaan nyt muutettavaksi niin että maksuohjelma kestäisi pääsääntöisesti tuon kolme vuotta

vaikka ammattikorkeakouluopiskelijat kyllä aika hyvin ikään kuin lakiajoissa valmistuvat silti tärkeätä on että tämä opiskelijaterveydenhuolto saataisiin kuntoon

nyt tällä hallituskaudella me lähdemme korjausrakentamisen puolelle ja etsimme sieltä energiaa säästäviä ratkaisuja ja kannustamme uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon

viittasin jo aikaisemmin tässä keskustelussa siihen että meidän on vakavasti arvioitava myös se pitääkö suomessa tämä kiusaaminen ottaa niin vakavasti että myös lainsäädännöllisesti ruvetaan tähän puuttumaan järeämmällä kädellä

maksuohjelman lyhentäminen on siinäkin suhteessa tavoitteena hyvä että se helpottaisi ja nopeuttaisi ylivelkaantuneiden palaamista takaisin aktiiviseen toimintaan yhteiskuntaan ja parantaisi heidän taloutensa normalisoitumista nopeammin

se olisi isoin asia millä me voisimme parantaa sitä koulussa jaksamista

arvoisa puhemies

ensinnäkin hallitusohjelma lähti siitä että maankäyttö ja rakennuslain toimivuutta arvioidaan tällä hallituskaudella ja olemme nyt vakaasti etenemässä tuossa projektissa

haluamme varmistaa että ammatillisen peruskoulutuksen tarjonta mitoitetaan siten että koko peruskoulun päättävälle ikäluokalle voisimme tarjota mahdollisuuden lukio tai ammatillisiin opintoihin

lähdemme siitä että arvioinnin pohjalta tehdään erilaisia johtopäätöksiä onko alueiden käytön ja rakentamisen ohjausjärjestelmään tarpeen tehdä uudistamis ja kehittämisehdotuksia

jos velallisen aktivoituminen takaisin normaaliksi kuluttajaksi tapahtuu tässä kolmessa vuodessa niin on aivan selvää että se saattaa myös antaa positiivisia signaaleja siten että kontrolli voisi lisääntyä luotonsaannissa ja näin ollen sitten voimme todeta että se voisi olla jopa toivottavaa tässä yhteiskunnassa jossa luottoja saa perin helposti

tällä hetkellä on kuitenkin myöskin keinovalikoimaa lisättävänä sillä tavalla että sekä tämän psykososiaalisen hyvinvoinnin että elämäntaitojen kehittämiseen me tarvitsemme erilaisia toimenpiteitä ja keinovalikoimassa on myöskin kiusaamisen vähentäminen

tarkoituksena on nyt erityisesti toisen asteen oppilaitoksille tuoda konkreettisia työmalleja niin kuin tässä edustaja peräsikin että miten pystytään näihin ongelma tilanteisiin puuttumaan ja ehkäisemään sitä ettei synny elämänhallintaan liittyviä ongelmia jotka näyttelevät liian suurta roolia kouluissa tai kiusaamista

otetaan myös käyttöön palvelu joka tarjoaa uudistetut ja nykyisiä palveluita laajemmat ja kattavammat toisen asteen ja korkeakoulutuksen haku ja valintapalvelut aikuiskoulutuksen hakupalvelut ja koulutustietopalvelut

se oli erittäin hieno juttu että saan vastata monille

en enää käy läpi tätä oliko tarpeeksi pedagogiikkaa vai ei mutta minusta tässä oli aika hyvät puheenvuorot jotka käytti edustaja vikman joka sanoi että tässä lainsäädännössä on pelkkää päivähoitoa

laissa esitetään kuitenkin säilytettäväksi vielä pääsäännön lisäksi mahdollisuus sekä lyhyempiin että pidempiin maksuohjelmiin ja minusta tämä on tärkeää valiokuntakäsittelyssä muistaa

ja sen mahdollisuuden säilyttäminen että maksuohjelma voisi kestää kymmenenkin vuotta on erittäin tärkeää jotta velallinen voisi säilyttää asuntonsa ja mahdollisesti jatkaa tämän maksuohjelman kestoa ihan loppuun asti niin että tuo velka kokonaisuudessaan poistuisi

tämä kysymys on tällä erää käsiteltynä myös toimi johon me lähdemme heti

toisaalta kun vertaatte siihen mitä alan ammattilaiset isona ryhmänä esittivät meille niin siinä on pedagogiikkaa merkittävästi enemmän ja koko kansainvälinen käsitys siinä kuinka paljon varhaiskasvatuksessa on pedagogiikkaa perustuu sille educare kokonaisuudelle jossa on siis sellainen varhaiskasvatus kysymyksessä jossa on varhaiskasvatus muodostunut tällaisen hoidon kasvatuksen ja opetuksen elementeistä

toinen samaan hengenvetoon liittyvä projekti on se että rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää myöskin sitä että uusittu meillähän on jo energiatodistusmenettely mutta uusittu energiatodistusmenettely tulee voimaan ja se tulee myöskin koskemaan pientalokantaa mikä viime hallituskaudella vielä jäi tekemättä

arvoisa puhemies

aivan lopuksi haluan todeta että on tärkeää valiokuntakäsittelyssä tutkia tätä siten että nämä järjestelyt olisivat velallisen pohja ja pelasi b velalliselle kohtuullisia ja oikeudenmukaisia

mutta siinä miten esimerkiksi tämä leikki mitä täällä on korostettu yksistään on joko opetusta tai sitten sitä päivähoitoa on hyvin vaikeaa erottaa näitä elementtejä toisistaan

minusta tämä on tärkeä keskustelu että kuullaan kaikkien ammattiryhmien kaikkien osallisten näkemykset ennen kuin ollaan valmiina ottamaan kanta siihen että päivähoidossa pitäisi työskennellä vain lastentarhanopettajia tai sekään ei vielä riittäisi vain lastentarhanopettajia jotka ovat yliopistossa kouluttautuneet

ihan lyhyesti vielä yliopistoista sen verran että yliopistojen perusopetusta esitetään korotettavaksi yliopistoindeksin mukaisesti vastaamaan kustannustason nousua

laadimme myöskin valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian jonka avulla me yhtenäistämme ja parannamme kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon laatua sekä luomme kansainvälisten sopimusten kansalliselle toimeenpanolle edellytykset

meidän täytyy myöntää että tämänpäiväinen varhaiskasvatus on yhä educare kokonaisuus mutta siinä on pedagogiikkaa entistä enemmän koska on kysymys opetusministeriön alaisesta lainsäädännöstä ja sitä tähän on nyt laitettu

määrärahojen osalta ei ole kovin paljon herkkuja kerrottavissa mutta minusta on kuitenkin tärkeää että pidämme siitä kiinni mihin olemme näissä edeltävissä tavoitteissa sitoutuneet

mutta on toki myönnettävä että on ollut haluja siihen että erotettaisiin päivähoidossa vallan tällainen opetuksen osuus ja sitten loppu olisi päivähoitoa ja siihen ei riitä poliittinen yksimielisyys ja se johtaisi siihen mistä minusta inkeri kerola hyvin täällä kysyi voidaanko tällä lailla varmistaa että joka puolella suomea on käytettävissä sama varhaiskasvatuksen pohja ja silloin me olisimme olleet tilanteessa jossa sitä ei voisi taata koska meidän perhepäivähoidon pohja menisi helposti alta

me tarvitsemme omia kannustimia rivi ja kerrostaloasunnoille ja erityisesti suuntaamme pienituloisille avustuksia pientalokantaan joka parantaa energiatehokkuutta

tietenkin voi sanoa että tätä varmasti olisi tarvittu mutta tämän taloudellisen kehyksen ollessa niin kireä ja vakauttamissuunnitelmien olemassaolon jälkeen meillä ei ole mahdollisuuksia enää tällä puolella satsata lämmitystapamuutoksiin

meillä on ainoastaan muutama kunta jotka eivät tee näitä henkilökohtaisia vasuja tällä hetkellä

mutta hyvää on kuitenkin se että näissä isoissa energiatehokkuusvaatimuksissa tavallisia kuluttajia tuetaan vielä olemassa olevilla energia avustuksilla

meille tulee varhaiskasvatukseen kokonaisvaltainen suunnitelma jossa niin kuin muussakin koulutuksessa lähdetään lähtökohdista rakentamaan sellaista mallia joka velvoittaa päivähoidon eli siis käytännössä meidän varhaiskasvatuksen joka puolella suomea toimimaan samoilta pohjilta eli tulee valtakunnallinen suunnitelma

sen laittaminen yhteen tämän nykyisen käytännön kanssa jossa perhepäivähoidon puolella se pedagoginen koulutus ei ole tietenkään niin vahvaa kuin ihmisillä jotka ovat yliopistossa pelkkää kasvatustiedettä opiskelleet ja valmistuneet lastentarhanopettajiksi tämän kulman yhteensovittaminen on ollut kieltämättä haaste ja tältä osin on katsottu sitten että näissä paikallisissa suunnitelmissa voi rakentaa vahvempaa pedagogista otetta mutta kansallisesti kuitenkin on pohja joka pitää

se valitettavasti puhemies on todettava vielä että tutkimus ja kehittämisrahoihin rakentamisen energiatehokkuusselvityksiin meillä ei tällä hetkellä ole rahaa

arvoisa puhemies

viime kerrallakin kun asiasta täällä salissa keskustelimme ennen joulua kansanedustajien suuri toive oli selkeästi se että julkisen palvelun tehtävää määriteltäisiin

arvoisa puhemies

tämäkään sali ei ole jäänyt kylmäksi julkisen palvelun tehtävän määrittelystä sillä sitä on kolme hallituskautta pyritty määrittelemään koska julkisen palvelun tehtävän määrittely on suoraan verrannollinen siihen taloudelliseen panostukseen jonka eduskunta ylelle antaa

ja se tarkoittaa sitä että sitä pedagogista ohjeistamista tarvitaan myöskin silloin kun on kysymys perhepäivähoidossa tapahtuvista suunnitelmista mutta ne laaditaan ja se on minusta tärkeätä että lapsia ei aseteta eriarvoiseen asemaan

arvoisat kansanedustajat nyt ollaan menossa viestintäministeriön toimialalla

tässä ta pauksessa edustajat alatalo ja salolainen ottivat hyvin kantaa siihen että tämä aika laaja julkinen palvelu joka ylelle on nyt ajateltu sisältää tietenkin monenlaisia velvoitteita